tämä linja nimittäin toteutuneena siitä olen aivan varma synnyttää lapissa erittäin suuria ristiriitoja ja kiistoja jotka vaikeuttavat meidän alueemme kehittämistyötä jatkossa vakavalla tavalla

tästä näkökulmasta katsottuna on pakko todeta että tämä juuri ajankohtainen käsittelyssä oleva syvällisiin ihmisoikeusasioihin liittyvä kysymys luo varjon hallituksen tänne toimittamalle ihmisoikeusselonteolle

eduskunta on käynyt ansiokkaan keskustelun ja ruotinut melko lailla tarkkaan ulkoasiainvaliokunnan mietinnön koskien valtioneuvoston selontekoa kehityspolitiikan vaikuttavuudesta ja johdonmukaisuudesta

nostan tässä erään valiokunnan kannanotoista muutaman näkökulman joista ei ehkä aivan riittävästi ole vielä tässä puhuttu

nimittäin maa ja metsätalousvaliokunnan lausunnossa nostetaan vakavasti tämä kysymys nälkäongelma ruuan riittävyys ja tässä lähdetään liikkeelle kolmesta luvusta

tällaisella kasvuvauhdilla kun väestö kasvaa on täysin selvää että nälkäongelma tulee olemaan jatkossakin yksi keskeisiä ihmiskunnan ongelmia

kun samaan aikaan näyttää vastaansanomattomasti siltä että ilmastonmuutos tulvien kuivuuden erilaisten ääri ilmiöiden ilmastoilmiöiden kautta vaikeuttaa ruuantuotannon tasaista kehitystä se synnyttää katastrofeja ja vaikeuttaa todellakin sitä että kaikille pystyttäisiin ruokaa tuottamaan ja ruuantuotantoa lisäämään niin ymmärrämme millaisten vaatimusten kanssa olemme tekemisissä kun puhumme tämän nälkäongelman ratkaisemisesta

samaan aikaan kun hallituksen ministerit ovat julkisuudessa käyneet keskustelua keskenään siitä mitä kehysriihessä on päätetty on hallitukselta tullut merkittäväkin ulostulo lausunnolle nimittäin arktinen strategia

niinhän se on matkailunkin osalta että luontohan siinä on se luonnonvara jota hyödynnetään ja saadaan ulkomaanvaluuttaa maahan

kaivosteollisuus paljon mahdollisuuksia perinteinen metsätalous mutta myöskin uudet muodot siinä energiatalouden muodossa tutkimus koulutus logistiikka meriosaaminen näitä tässä strategiassa kuvaillaan paljon mutta nyt kun katsoo tätä kehysriihtä niin mitkä ovat ne panostuksen seuraavan kahden vuoden aikana tälle alueelle

maa ja metsätalousvaliokunta korostaa sitä että suomalaisilla saattaisi nimenomaan tällä sektorilla olla paljonkin annettavaa kun näitä ihmiskunnan vaikeita ongelmia ratkotaan

se on päivänselvää että kehitysyhteistyön määrärahojen rungon täytyy tulla valtion kautta siis meidän verotulojamme tulee pitkällä tähtäimellä suunnata tähän

kehitysyhteistyön järjestöjen roolia ei kuitenkaan pidä väheksyä päinvastoin sillä kun ne toimivat aktiivisesti kansalaisten keskuudessa ne omalla toiminnallaan lisäävät tietoisuutta ihmiskunnan yhteisistä ongelmista ja myöskin siitä yhteisestä vastuusta joka meillä lähimmäisistämme on kaukana ja lähellä

edustaja wallinin puheenvuoro sykähdytti minua siinä mielessä että hän avautui kertomaan myös siitä miten eri järjestöt ovat häntä puhutelleet ja saaneet vedettyä hänet mukaan omalla panoksellaan näihin keräyksiin

jokainen tiedämme miten pienistä summista ne miljoonat kerätään mutta niiden vaikuttavuus kun ne suunnataan oikeisiin kohteisiin on merkittävä

itselläni on myös ollut mahdollisuus paikan päällä tutustua siihen miten yhteisvastuuke räyksen tuottoa on suunnattu

kalastuspolitiikka on erittäin tärkeä osa luonnonvarojen hoitoa

luotiin naisille mahdollisuuksia perustaa yrityksiä tukea tyttöjen kasvatusta koulutusta viedä eteenpäin tasa arvokehitystä ja oli huikaisevaa nähdä miten suuri merkitys juuri tällä naisten aktivoimisella oli paitsi sen yhden perheen kohdalla heidän oman perheensä kohdalla myös koko kylän nousulle köyhyydestä kohti sellaista inhimillistä tasoa jossa aineellinen toimeentulo oli turvattu mutta jossa myöskin tasa arvo oli parantunut jossa kaikkien perheenjäsenten itsetunto oli kohentunut

suomi on kymmenientuhansien järvien maa ja me pystymme paljon parempaan tällä sektorilla kun ymmärrämme ja oivallamme miten suuria mahdollisuuksia sisävesistömmekin antaa ammattikalastukseen

täytyy vain toivoa että tämän kalastuslain myötä nämä olosuhteet paranevat ja suomessa oivalletaan kalastonhoidon merkitys ihan tämmöisenä kansantaloudellisena ulottuvuutena

se on henkisesti erittäin tärkeä asia

kotitarvekalastus josta täällä on ansiokkaasti puhuttu on perinteisesti keskeinen osa suomalaista kalastuskulttuuria mutta uskon siihen että ei ainoastaan merellä vaan myöskin sisävesistössä meillä on paljon paremmat mahdollisuudet toteuttaa ammattikalastusta kunhan järkevästi ja oikealla tavalla viisaasti keskitymme kalastojemme hoitamiseen

saattoi todeta että ainakin näissä tapauksissa kehitysyhteistyövarat tai tämä solidaarisuus jota täällä kotimaassa oli toteutettu ja ajateltu pystyi myöskin toteutumaan siellä käytännön toiminnassa

totean ensiksikin sen että tämä on puutteellinen lähestymistapa vaelluskaloihin sillä periaatteellisesti on tärkeää että ymmärrämme että vaelluskalat ovat jokinen luonnonvara

merelle syönnösvaellukselle lähtevät vaelluskalat käyvät merellä mutta ne pystyvät lisääntymään vain makean veden joissa

arvoisa puhemies

hallitukselta on kysyttävä

tässä kyllä puhutaan jokikalaväylistä tarkoittaen sitä että pitää olla riittävät mahdollisuudet kaloilla nousta jokiin joen edustan kalastuksen rajoittamisesta

mitä sellaista on tapahtunut että ilman syvällistä poliittista keskustelua ja kansalaiskeskustelua ja siitä nousevaa linjausta voidaan lähteä massiivisiin leikkauksiin ja rakenneuudistuksiin puolustusvoimissa

mutta kuten maa ja metsätalousvaliokunnassa työskentelevät hyvin tietävät se ei riitä vaan meillä täytyy olla oikeanlaiset riittävät mahdollisuudet rajoittaa meripyyntiä kiintiöittää sitä ja niin että näitten kiintiöitten määrittämisessä on sananvalta myös niillä jotka ovat kalojen synnyinseuduilla elikkä jokivarsien asukkailla

katsoiko hallitus että talouskriisissä rämpivän euroopan tilanne kokonaisuudessaan on mennyt viime vuosina vakaampaan suuntaan kun se lähettää vahvan signaalin

kun tähän liitetään kenraali puheloisen lausunto siitä että tämä puolustusvoimien uudistaminen merkitsee riskinottoa maan sotilaallisessa puolustamisessa niin joutuu kysymään onko hallitus vastuullinen tehdessään ilman eduskunnan tekemää linjausta näin merkittävät linjanmuutokset maamme puolustusvoimiin

arvoisa puhemies

siksi ilolla yhdyn äskeisen puheenvuoron käyttäjän edustaja tuppuraisen näkemykseen pohjois suomen mahdollisuuksista painottamatta tässä puheenvuorossa erikseen enää niitä

nyt on välillinen kuuleminen mahdollista valiokunnan kautta eduskunnan kautta mutta se ei mielestäni riitä vaan tässä kun vaelluskalastrategiaa lohistrategiaa aletaan laittaa täytäntöön täytyy muistaa että juuri noita jokivarsien asukkaita joilla on myös erityisperusteisia oikeuksia tähän kalastukseen on kuultava paremmin

henkinen tasapaino kyky omaksua käsitys oikeasta ja väärästä aineellisten henkisten ja hengellisten tarpeitten tasapainon tyydyttäminen ne kaikki lähtevät kodista

tähän kalastuslain käsittelyyn ei näköjään ehtinyt ministeriön tekemä selvitys erityisperusteisista oikeuksista koskien juuri vaelluskaloja tornionjoella

on tilastollinen tosiasia että euroopasta löytyy vain vähän maita jos juuri lainkaan missä perheväkivalta on saanut ne mittasuhteet jotka sillä suomessa on

olen periaatteellisesti ollut tätä merkintää vastaan siitä syystä että se on kohtuullisen kallis järjestelmä ja toiseksi myös siitä syystä että nämä istutetut kalat eivät kokemuksen mukaan ole kovin hyvin menestyneet itämeressä

kotikunta nimittäin toteuttaa perusterveydenhuollon kuten neuvolapalvelut se toteuttaa päivähoidon koko varhaiskasvatuksen peruskoulutuksen sekä toisen asteen koulutuksenkin

nyt se kuitenkin täällä on ja tämä johtaa ilmeisesti jonkin ajan kuluessa vuosien kuluessa siihen että myös lohet ja taimenet merkitään ja se silloin tulee johtamaan myöskin kalastuksen rajoituksen muutoksiin

taloudellisen kriisin juuret ovat tietenkin kansainvälisessä taloustilanteessa mutta ongelmaa ei ole helpottanut tämä hallituksen halvaantunut tilanne kykenemättömyys synnyttää uutta yrittäjyyttä ja teollisuutta ja siten parempaa valtiontaloutta

säästöt ja leikkaukset ajavat kunnat tilanteeseen jolloin ne eivät enää kykene luomaan turvallisia olosuhteita lasten ja nuorten kasvulle eli turvaamaan kotien kanssa sivistysyhteiskunnan tulevaisuutta

saattaa olla että pyritään näistä lohenkalastuksen kevätrauhoitusaikarajoista luopumaan niin että koko kalastuskauden saa kalastaa näitä eväleikattuja lohia ja taimenia

se on pannut hyrskyn myrskyn sekä kuntarakennekeskustelulla että sote sekoilulla tämän perusyhteisön joka joutuu käytännös sä virkamiehistönsä ja luottamushenkilöittensä kautta demokraattisella päätöksenteolla kantamaan vastuun sivistysyhteiskunnan perusasioista

onhan sitten ja ja valvonta on riittävän tehokasta mutta sanoisin näin että tämän toteuttamisessa kyllä pitää olla erityisen tarkka

arvoisa puhemies

lopuksi totean että yhdyn näihin ajatuksiin jotka täällä on tuotu esiin että perustuslakivaliokunnan tulee tämä inarijärven kalastuskysymys kyllä selvittää

minusta täällä on esitetty hyviä näkemyksiä siitä että maan erilaiset olosuhteet pitäisi huomioida ja ymmärtää se että erityisesti itä ja pohjois suomessa on paljon ihmisiä joille tämä on vielä yksi keskeinen osa sitä leivän jatketta kotitarvekalastus nimenä juuri kertoo tämän

modernisaatioprosessissa kohtaa kristillinen kirkko yhtä lailla kuin muslimimaailma hindulaisuus koko sen haasteen mikä tälle uskonnolliselle todellisuudelle tulee

tämän hetken maailman kriisitilanteissa näemme miten suuri rooli kaikilla näillä uskonnoilla kriisien ratkaisussa tai ratkaisemattomissa ongelmissa on

lopuksi vain maininta siitä kun tässä puhutaan digitaalimurroksesta ja internet taloudesta että mikäli laajakaistaa ei pystytä toteuttamaan koko maassa niin juuri maaseutu suomelle on ongelma tämä tulevaisuudennäky

pohjoisen tutkimus on tärkeää pitää esillä myöskin nimittäin pohjoisen tutkimusasemat ja yliopistot ovat niitä joihinka euroopan unionista on varmasti nyt entistä helpompi saada rahoitettavia tutkimusohjelmia siitä syystä että arktinen alue on niin voimakkaassa nousussa

se näkökulma kyllä jonka edustaja rossi nosti esille että pienimpienkin on pärjättävä on tärkeä

haluan omalta osaltani tässä todeta sen että pohjoisen äänekäs kritiikki sitä edellistä luonnosta kohtaan on näköjään huomioitu ja vesivoimalakunnatkin saavat kiinteistöveronsa nyt pitää

mutta puhemies kun tämä sote järjestelmä on auki ja kun sen rahoitus on auki aivan niin kuin edustaja suutari ministerin puoluetoveri tässä juuri sitä kyseli kun aivan olennainen osa on meillä nyt hämärän peitossa miten kuntien rahoitus jatkossa toteutetaan niin ei riitä oikeastaan perusteluksi se että joku järjestelmä täytyy olla käytössä

nyt kun tulee tämmöinen historiallinen suuri muutos suurin osa kuntien budjetista siirtyi jo toiselle taholle niin siinä mielessä oli kyllä mielestäni paikallaan tämä edustaja korhosen kritiikki sattuuko tämä tehty valtionosuusuudistus ollenkaan oikeaan aikaan

täällä ei ole lainkaan mainintaa torniojoella tapahtuvasta siian lippouksesta

sitä ei ole tässä kun luetellaan nämä eri kalastusmuodot

se on kuitenkin historiallinen oikeus ja nämä lippouspaikat ja lippousoikeudet siellä kuuluvat näihin eritysperusteisiin oikeuksiin jotenka yhdyn täysin tuohon näkemykseen jonka edustaja mattila esitti siitä että siiasta pitää pitää huolta mutta pitää pitää huolta myöskin siitä että ne kalastusmuodot jotka siihen liittyvät huomioidaan ja turvataan

toiseen kohtaan kommentoisin myöskin

lohen viime kevään kesän nousu ei ole ollut ennätysmäinen noin historiallisessa saatossa katsottuna koska se on ehkä noin kolmasosa siitä mitä se parhaimmillaan o

jo tämä ja on ollut

mutta toisaalta on kysymys siitä kuka kuuluu alkuperäiskansaan

puheenvuorossani problematisoin sen että meillä on tällainen käytäntö että alkuperäiskansaan voi kuulua vain kuulumalla tähän vaalikäräjäluetteloon jonka nykyisin vallassa oleva saamelaiskäräjät muokkaa käytännössä

täällä on oikeudenmukaisuusnäkökulmasta arvioitu hallituksen budjettia alueitten kannalta ja todettu se siinä suhteessa epäoikeudenmukaiseksi

siinä on valitusoikeus mutta ymmärrämme että se on selvä asia että vaalilautakunta ja saamelaiskäräjät valitsevat täydentävät tätä joukkoa

suomen tulevaisuuden ja kansantalouden kannalta meillä on erittäin paljon arvokkaita rikkaita luonnonvaroja ympäri tätä suomea nimenomaan tuolla maakunnissa

toivon että ministeri miettii tätä vähän pitemmälle nimittäin kun tätä neuvottelumandaattia vahvennetaan tai oikeutta ja velvoitetta joka tässä on viranomaisilla ja toisaalta sitten näkisin että oikeutena saamelaiskäräjillä niin onhan se päivänselvää että se tulee vaikuttamaan erittäin paljon nimenomaan maankäyttökysymyksiin

liikenneministeri on varsin kevyesti kommentoinut meidän vaatimustamme käynnistää suunnitelmia joilla esimerkiksi lapin osalta pidetään huoli siitä että siellä olevat rikkaat luonnonvarat saadaan maailmanmarkkinoille

maakunnat eivät ole syömässä suomen kansantaloutta

kunnillahan on monopoli muun muassa kaavoituksessa mutta näillä alueilla tämä kunnan valta suhteutettuna tähän saamelaiskäräjien valtaan ja sitten tähän yhteistoimintavelvoitteeseen kyllä muuttaa mielestäni tätä perusasiaa aika isosti

jo nyt vaikka tämä neuvotteluvelvoite on kevyempi nykyisessä laissa kyllähän me tiedämme mistä on kysymys saamelaisalueella monien elinkeinohankkeitten kohdalla

jos saamelaiskäräjät ottaa siihen kielteisen kannan syystä tai toisesta niin kyllä se hankkeen toteuttaminen valitusprosessien kautta menee niin pitkäksi että yleensä ne raukeavat

suhde metsähallitus lakiin on myös mielenkiintoinen ja erittäin keskeinen tässä koska metsähallitushan nämä maat omistaa

nyt tämä yhteistoimintavelvoite myös siinä muuttaa nykytilannetta niin että saamelaiskäräjien vaikutusmahdollisuus kasvaa merkittävästi

tuossa pitemmässä puheenvuorossani totesin sen että tämä kokemus näiden kolmen pohjoisen pitäjän alueella ja myös sodankylässä on tämän prosessin aikana ollut sellainen että ministeriö ei ole oikein tahtonut aidosti kuulla niitten viestiä jotka ovat edustaneet erilaisia tulkintoja kuin saamelaiskäräjien enemmistön näkemys

tämä on vakava asia

mutta erityisesti se on nähtävä että saamelaisväestön sisällä on jyrkkiä ristiriitoja voimakkaita ristiriitoja ja ne tulevat näkymään

mutta tämä ei ole ainoa kasvamassa oleva ristiriita noilla pohjoisilla alueilla vaan oikeasti niiden kesken jotka kuuluvat tähän saamelaiseen alkuperäiskansaan ja sitten niiden pitäjäläisten kesken jotka samoilla alueilla esimerkiksi enontekiöllä harjoittavat poronhoitoa on kypsymässä erittäin vakavia ristiriitoja

ne liittyvät tähän prosessiin mikä meillä on ollut tässä menossa

puhemies

totean vain sen että toivon että ministeriö olisi paljon paremmin nämä ristiriitojen syvyydet tiedostanut tätä prosessia johtaessaan

erinomaisia puheenvuoroja ja itse asiassa edustaja pirttilahti ehti nostaa esille juuri sen asian jota halusin tässä alleviivata nimittäin kunnan elinkeinotoimen

meillä on lapissa menestyviä esimerkkejä jotka eivät olisi koskaan toteutuneet jos ei kunta olisi ollut aktiivinen ja jos ei valtio olisi ollut mukana rakentamassa infraa

otan vain esimerkin josta mainitsen teille nimet levi ylläs saariselkä pyhä luosto suomu sallatunturi nämä matkailupisteet

eduskuntavaalien jälkeen tapahtui suunnanmuutos jonka seurauksena koko hallinto on sekasorron vallassa ja ollaan menossa kohti keskusjohtoisuutta ja keskittämistä

ne ovat kaikki edellyttäneet paikallisen kunnan elinkeinotoimen valtavaa aktiivisuutta ja sitten siihen on tullut mukaan muu julkinen toimija valtio nimenomaan infran liikenneyhteyksien rakentamisessa

tämä edustaja lohen esiin nostama ajatus on erittäin vakavasti otettava

tämä sekasorto kyllä nähdään kentällä ja tunnetaan kentällä

tästä syystä kun puhutaan kunnallisista palveluista jotka ovat äärettömän tärkeitä ei pidä unohtaa sitä että se verotulokertymä ja se menestyminen paikallinen menestys rakennetaan kuitenkin yrittäjyyden elinkeinoelämän kautta työpaikat sen kautta ja siinäkin on kunta aivan keskeinen toimija

siellä on paljon uupuneita ihmisiä ja organisaatio ei saa itsestään irti parastaan ja tämä johtaa siihen että palvelut eivät kohtaa ihmisiä

elikkä tämä suunnanmuutos tähän keskittämispolitiikkaan on herättänyt voimakkaita tunteita ja tuntemuksia maakuntien ihmisissä siinä että palvelutaso on heikentynyt

nimittäin nuo alueet ovat meidän maamme kansainvälisimpiä alueita

ne ovat monissa eri asioissa aivan keskeisesti yhteistyössä ruotsiin päin norrbotteniin norjaan päin tromssaan ja finnmark fylkeen ja sitten murmanskiin ja itä suomesta muihin venäjän puolen alueisiin

näitten tehtyjen hallinnonuudistusten jälkeen on selkeästi epäselvyyttä siitä kuka meidän puolellamme näitä kansainvälisiä yhteyksiä näillä alueilla johtaa ja hoitaa

tähän tulisi mielestäni kyllä tulevaisuudessa kiinnittää huomiota jos aiotaan saada oikealla tavalla tämä aluehallinto toimimaan ja oikealla tavalla rikastuttamaan suomea myöskin tämmöisen menestyksellisen aluepolitiikan kautta

jos olisi selkeä yksimielisyys ja yhteisymmärrys siitä että tämä nykyinen vaaliluettelo on syntynyt ja laadittu oikeudenmukaisesti ja oikeilla perusteilla silloin voitaisiin mielestäni tämä ryhmäidentifikaatio kyllä tänne lakiin kirjoittaa

tätä minun on erittäin vaikea ymmärtää koska ministeriölle on kyllä saatettu tietoon se että siellä on laaja epäluottamus siihen että tämä nykyinen vaaliluettelo ei vastaa sitä todellisuutta

kun sanon että ministeriö ei ole kuullut niin tätä viestiä ministeriö ei ole ottanut todesta eikä kuullut vaikka sen olen esimerkiksi tällä toimenpidealoitteella sinne kyllä saattanut tietoon että tämä olosuhdeanalyysi pitäisi tehdä syvällisesti

siis meillä ei näyttänyt olevan siihen aikaa ministeriössä vaikka tässä monta vuotta tätä valmisteltiin että olisi asiantuntijajoukolla tehty analyysi esimerkiksi tästä vastaako tämä nykyinen vaaliluettelo sitä todellisuutta mikä siellä saamelaisalueella on ja suomessa yleisestikin on

tämä on se joka jättää varjon tähän toimintaan nyt ja sitä ei saa enää pois jos kerran aikaa ei ole tehdä tätä perusteellista selvitystä

hallitus on taloudellisessa hädässään nostanut koko ajan metsähallituksen tuloutustavoitteita ja nyt jo hakkuut suuntautuvat keskenkasvuisiinkin metsiin ja tietyllä tavalla häiritsevät

kun puhuttiin tästä suomalaisesta hallinnosta siitä minkälainen usko ministerillä oli siihen että suomalainen hallinto kyllä pystyy neuvottelemaan niin että lopputuloksesta ollaan yksimielisiä yhteisymmärryksessä niin tässä asiassa ei ole sitä